siksi ihmettelenkin että eilen perussuomalaisten ajatushautomo perusta julkaisi raportin jossa esitetään suoria palkanalennuksia kuntien työntekijöille ja toisaalta myös sitä että yleiskorotuksia ei tulisi kuntien työntekijöille

nyt se veropolitiikka jota tämän hallituksen aikana on tehty lähtee siitä että eurot annetaan sinne missä kaikkein eniten tarvetta on eikä suurituloisille niin kuin edustaja pekkarinen teki ollessaan porvarihallituksessa

kun oppositio yritti koko syksyn sanoa että nyt kannattaisi nämä pakkopalkanalennukset laittaa jäihin ja niin neuvottelut voisivat edetä no sen jälkeen hallitus ilmoitti että se jäädyttää ne

kyllä minä hieman uskoin että perussuomalaiset pitävät tästä lupauksesta kiinni

peruskoulun parlamentaarinen kehittäminen on unohdettu ja sitten sanoitte ennen vaaleja että jos tehdään kasvurahasto niin suomen talous lähtee nousuun eikä pienituloisista tarvitse leikata senttiäkään

sanoitte että kaipaatte superideaa

vain alle vuosi vaalien jälkeen tämäkin lupaus on syöty

no sitten puoluesihteerit tekevät yhteisen esityksen hallitukselle että okei suostutaan tähän hallituksen toiveeseen ja siirretään ne ja sen jälkeen hallitus itse tekee ministeriryhmässä päätöksen että ei siirretäkään että palautetaankin ne kunnallisvaalit takaisin sinne huhtikuulle ja siitä ilmoitetaan kyselytunnilla

siis esimerkiksi vanhusten kotihoidossa pienellä palkalla raskasta työtä tekevältä ensiksi leikattaisiin palkkaa ja sen lisäksi hän ei saisi niitä yleiskorotuksia mitkä tulevat muille työntekijöille

nyt on tullut esitys joka vaikuttaa nopeasti välittömästi ensi vuodesta alkaen viennin kilpailukykyyn takaa työrauhan pitkäksi aikaa ja on oikeudenmukaisempi

sen jälkeen neuvottelut alkoivat edetä

mutta arvoisa puhemies mitä tulee tähän gambiaan niin tällä hetkellähän suomesta ei ole säännöllistä liikennettä gambiaan ehkä talvella järjestetään matkanjärjestäjien kautta eri reittejä lentoja mutta mahdollisuuksia tähän on joskin tämä on aika pieni maa

arvoisa puhemies

ainoa vaihtoehto ei ollut tämä ruuan arvonlisävero

nämä panaman paperit todella osoittavat sen mikä tarve tässä kansainvälisessä ja myöskin jokaisen maan omissa toimenpiteissä on siirtyä tässä veronkierrossa nimenomaan sanoista tekoihin

vaihtoehto olisi ollut laittaa esimerkiksi nämä sijoitusvakuutukset verolle jolla olisi saatu samansuuruinen summa mutta tätä vaihtoehtoa tietoisesti hallitus ulkoministeri soini etunenässä ei halunnut ottaa käyttöön vaan haluaa että bensiiniveroa korotetaan ja duunarit maksavat

miten itse arvioitte omaa toimintaanne tässä poliittisessa uudessa kulttuurissa

tätä en voi hyväksyä

kannattaisiko luopua pelolla johtamisesta ja siirtyä esimerkillä johtamiseen

ja jos laitetaan edustaja puumala tuohon kympin seteleitä päällekkäin niin kyllä se menee ihan tuonne lentokorkeuksiin asti että siellä saisivat boeingit väistellä sitä velkavuorta jonka te olette meille jättäneet

mutta olennainen asia on se että tämä meidän sijaintihyötymme joka tällä hetkellä meillä on nimenomaan helsinki vantaan hubin osalta liittyy itään

sikäli kun kuunteli edustaja tolppasta joka sanoi että tämä ei ollut mikään yllätys sopii ihmetellä miksi näihin tekoihin ei ryhdytty aikaisemmin tai kuka niitä jarruttaa

maakunnissa on tuhansia ihmisiä jotka haluaisivat päästä töihin heillä olisi työpaikka valmiina mutta palkkatuki on jäissä

jos piirretään viiva keski euroopasta esimerkiksi shanghaihin ja yhdysvalloista intiaan eli juuri ne voi sanoa käytävät joissa aika iso osa maailmantalouden virroista liikkuu niin juuri näiden viivojen risteyskohdassa on helsinki vantaan kenttä

ymmärretään että varjobudjetin tekeminen ottaa toki aikaa mutta olisi kiva kuulla edes se talouspolitiikan linja jolla keskusta on täällä keskustelussa koska sitä ei kyllä tunnu olevan

esimerkiksi euroopan parlamentissa perussuomalaisten edustajat äänestivät tuota pakollista maakohtaista raportointia vastaan

tämä olisi yksi asia joka voitaisiin konkreettisesti tehdä sekä eu tasolla että myöskin täällä suomessa kuten jo viime kaudella edellytettiin valtionyhtiöitä ottamaan käyttöön

tämä keskustelu lähti teollisuuden kilpailukyvystä ja teollisuuden työpaikoista ja kyllä on kaksi tärkeintä asiaa sille että me saamme teollista toimintaa pidettyä suomessa ja uusia työpaikkoja

valtionosuusmomentilla on tällä hetkellä enemmän rahaa kuin oli viime vuonna niin on totta että tämä hallitus haluaa vahvistaa kuntien omaa veropohjaa

tähän perustuu se hyöty että nimenomaan helsinki vantaalta voi shanghaissa käydä yksi kone yhden vuorokauden sisällä mutta arlandasta ei

täällä jopa pidettiin silloisen ministeri urpilaisen kokoonkutsuma veronkiertokonferenssi joka sai kansainvälistä huomiota

arvoisa puhemies

kemi kokkola ylivieska porvoo raasepori järvenpää sodankylä kuusamo savonlinna lista on todella todella pitkä

tässä suhteessa hallitus on tehnyt hyvää työtä

ja nyt kun seuraava nouseva talous tulevaisuudessa mahdollisesti on afrikka niin tavallaan tässä suhteessa meidän sijaintihyötymme ei ikään kuin uudella mantereella ole niin keskeinen ja sen takia on tärkeätä että me luomme myös yhteyksiä

meillä on työministeri joka on sitä mieltä että kansainvälisiä ilon sopimuksia esimerkiksi tässä hallituksen pakkopaketissa ei voi noudattaa

arvoisa puhemies

viime perjantain mielenosoituksessa kysyttiin kun teillä on ollut tämä slogan sitä saa mitä tilaa että mistä tämän tilauksen voi perua

näistä lähtökohdista huolimatta hallitus on onnistunut puolittamaan velkaantumisen ja kääntämään eriarvoisuuden laskuun ja luotsannut suomea pitäen kiinni hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareista

on totta että niin oikeusministeriön hallinnonala kuin moni muukin on tällä hallituskaudella voisi sanoa vereslihalla

mutta palatakseni itse asiaan niin nyt meni vielä enemmän sekaisin että mikä olikaan sitten se viesti jonka hallitus halusi antaa kun kovaan ääneen tiedotettiin että nyt hallitus laittaa nämä pakkolait jäihin

me olemme kannattaneet sitä yhteiskuntasopimusta josta pääministeri sipilä puhui ennen vaaleja

me olemme kannattaneet myös työmarkkinaratkaisuja jopa tarjonneet siihen edustaja lauri ihalaista kätilöimään mutta se ei ole hallitukselle kelvannut

on kuitenkin hyvä että valiokunta näihin kaikkein tärkeimpiin kipupisteisiin kiinnitti huomiota erityisesti helsingin hallinto oikeuden turvapaikkakäsittelyihin

tämä oli juuri se viesti jota me yritimme koko syksyn sanoa että kannattaisi enemmän keskittyä sopimiseen eikä saneluun ja pakkolailla uhkailuun

jopa hovi ja hallinto oikeusjärjestelyt ovat aiheuttaneet kritiikkiä

ja sitten kun katsoo että miten hallitus on toiminut niin onhan se kuvaavaa onhan se kuvaavaa että kun te nyt ajatte tätä sairauskarenssia josta vain kokoomus puhui ennen vaaleja jonka sipilä ja perussuomalaiset tyrmäsivät niin te perustatte sen vain yhden osapuolen laskelmiin ek laskelmiin joilla on tässä oma intressi ettekä ole edes kysyneet palkansaajapuolelta mitään

mutta oleellista on tämän kustannuskilpailukyvyn lisäksi myös osaaminen todellinen reaalinen kilpailukyky

ensinnäkin nyt panostetaan työllisyyteen

sellaista ei voida sallia

se ei ole vain huippuinsinöörejä vaan myös levyseppähitsarien osaamista

mutta minusta se että elinkeinoelämän keskusliitto palasi näihin neuvottelupöytiin sen jälkeen että siellä tehtiin arvio että näillä pakkolailla ei ole mahdollisuutta menestyä kertoo juuri siitä viestistä jota me täältä oppositiosta olemme yrittäneet koko syksyn sanoa

arvoisa puhemies

nyt tällä noin miljoonan kohdennuksella saadaan nämä pidettyä siitä kiitos valiokunnalle

ensinnäkin jaskarille täytyy todeta että imfltä tuli viime toukokuussa raportti jossa he totesivat että niissä maissa joissa tuloja jaetaan uudelleen talouskasvu on korkeampaa ja se talouskasvun kesto on pidempää eli tervetuloa tälle vuosituhannelle

te olette menneet täysin työnantajan pukukoppiin hoidatte paremmin ekn edunvalvontaa kuin häkämies itse konsanaan

näistä käsittelyajoista olisin vielä kysynyt oikeusministeriltä

valiokunnassa saadun selvityksen mukaan vaikka mennään tiukilla tuomioistuinlaitokset lupasivat että näiden kaikkein pisimpien käsittelyaikojen ajat eivät pitene

mutta vielä edustaja pekkarinen jos kerran se porvarihallituksen hyvätuloisia suosiva veropolitiikka oli kerran niin ihanaa kuin te täällä nyt todistelette ja sitä puolustatte niin miksi te ministerinä ollessanne sitten kritisoitte sitä ja vaaditte kiristyksiä hyvätuloisille ja helpotuksia pieni ja keskituloisille mutta toimitte juuri toisinpäin ja annoitte euromääräisesti kaikista suurimmat veronkevennykset suomen kaikkein hyvätuloisimmille

arvoisa pääministeri olette puhuneet paljon uudesta poliittisesta kulttuurista ja siitä että kansalaisten luottamus politiikkaan pitää palauttaa

ehkä keskimääräinen käsittelyaika saattaa pidentyä mutta kun mennään yksittäisen ihmisen tasolle niin kaikkein pisimpien käsittelyjen leikkaus on tärkeätä

kun hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja on uhattuna on tärkeää saada uutta kasvua uusia investointeja joilla julkinen taloutemme saadaan pysymään kestävällä uralla

täytyy kyllä sanoa että jälleen kerran niiden puolueiden edustajat täällä eniten puhuvat valtiontalouden velkaantumisesta jotka ovat edellisessä hallituksessa ottaneet eniten velkaa

te ennen vaaleja lupasitte kansalle pehmeää pakettia kansa äänesti teitä ja nyt olette päättäneet tehdä kovan paketin leikkauksineen jotka jakavat kansaa kahtia

valtiovarainministeriössä ei ole edellä mainitun keskustelun pohjalta laadittu asiakirjoja budjettiosaston sihteeri paula penttilä toteaa näin siis tästä pakkolakien perustuslainmukaisuudesta

tarvitsemme vientivetoista kasvustrategiaa jonka tavoitteena on saada suomeen uusia investointeja ja sitä kautta synnyttää uusia työpaikkoja

mutta arvoisa puhemies tähän itse asiaan

on totta että tällä kokoomuksen ajamalla välimallilla syntyi vuokra asuntoja mutta rehellistä olisi myös kertoa kuinka moni niistä asunnoista oli kohtuuhintainen

te olette yrittäneet nyt monta kertaa tällä pakkolakiuhkalla saada sopimusta aikaiseksi ja se ei ole onnistunut

kannattaisiko nyt kokeilla uutta keinoa

nyt he jatkavat puhetta velasta

ja kun nyt kävi niin että ek teki tämän ilmoituksen että se ei ole enää sopijajärjestö ja se aiheutti nyt tämän hässäkän työmarkkinoilla niin tänä aamuna teille on kultatarjottimella tarjottu ja kerrottu palkansaajajärjestöjen puolelta että jos te vedätte nämä pakkolait pois he ovat valmiita tulemaan sopimuspöytään ja sopimaan

valtiovarainministerin tärkein tehtävä on pitää huolta julkisen talouden kestävyydestä

ja kyllä minä hämmästyin sitä kun tämän vuoden budjetti tuotiin eduskuntaan viime syksynä että tänä vuonnahan otetaan enemmän velkaa kuin viime vuonna

uutta tämän lisäksi on ollut se että valtiovarainministerit urpilainen sekä rinne ovat pitäneet huolta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta

mitä on se uusi poliittinen kulttuuri josta te ennen vaaleja puhuitte

että kyllä tässä nyt puolueiden oikeusministeriön ja vaikkapa puoluesihteereiden jotka ovat tänäänkin kokoontuneet muissa asioissa olisi nyt syytä uusien vaalien merkeissä ottaa koppia

arvoisa rouva puhemies

ensin te sanoitte että te haluatte nimenomaan katsoa että tässä pieni ja keskituloisille lapsiperheille tämä kompensaatio osoitetaan ja sen jälkeen te sanoitte että nyt pitäisikin tämä verovähennys siis tämä verovähennys lapsiperhevähennys joka kohdistuu pieni ja keskituloisille ottaa pois ja korvata se lapsilisillä

nyt kysymys on siitä että mistä löydämme niitä toimijoita jotka toimivat yleishyödyllisesti eivätkä revi niin suuria voittoja kuin ikinä pystyvät vuokralaisten selkänahasta

tartutteko te tähän arvoisa pääministeri sipilä sekä ministeri stubb päälle

näin siis toiseksi suurin hallituspuolue kun täällä vasta pääministeripuolue edustajilta kuultiin puheenvuoroja joissa edelleen vilkutettiin tätä pakkolakiuhkaa ja muistutettiin siitä että nämä on nyt vain väliaikaisesti jäädytetty ellei sopimusta tule

ei kampanjakatossa ole ajatus se että kaikki ovat tismalleen samalla viivalla jos minä olisin yhtä komea kuin edustaja zyskowicz tai edes yhtä komea kuin edustaja mika kari niin olisi ollut tänne tulo paljon helpompaa vaan kyse on kuitenkin siitä että hillitään tätä rahankäyttöä ja siinä mielessä en oikein innostu näistä kansanedustajille suunnitelluista verovähennyksistä joita ruoho ja lehti ehdottivat koska nehän pikemminkin kannustaisivat lisärahan käyttöön kun tässä olisi tarkoitus hillitä sitä ja enemmän painottaa sitä jalkatyötä joka on mielestäni kuitenkin se jaloin vaalityön muoto

jälleen kunnallisveron perusvähennystä ja työtulovähennystä nostetaan ansiotuloverotuksessa inflaatiotarkistukset tehdään vain alimpiin tuloluokkiin valtion verotuksessa ja rajusta vastustuksesta huolimatta valtiovarainministeri rinteen ajamat eläketulo ja lapsivähennykset astuvat voimaan ensi vuoden alusta

kaupunkien yhtiöt kyllä hoitavat hommansa ja kysynkin nyt vastaavalta ministeriltä

nyt on siis käynyt selväksi että tämä hallituksen ajama esitys näistä päivähoitomaksujen jättikorotuksista asettaa kaikkein tiukimpaan tilanteeseen ahkerat työssäkäyvät keskiluokkaiset lapsiperheet

olisiko mahdollista saada esimerkiksi valtion ja esimerkiksi metropolikuntien yhteinen toimija joka laittaisi vedet liikenteeseen tällä alalla jossa tehdään liikaa bisnestä pienipalkkaisten ihmisten kustannuksella

nyt olisi hyvä saada selvennys hallituspuolueiden rivistä missä tässä oikein mennään

ja kun te nyt sanoitte että te kannatte huolta pieni ja keskituloisista lapsiperheistä niin ovatko vihreät valmiita siihen malliin tulevaisuudessa että nostetaan lapsilisiä ja laitetaan ne verolle jolloin sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu

tietojenvaihto seychellien kanssa on erittäin tärkeä mutta yksi osa sitä kokonaisuutta jolla hallitus yrittää kitkeä harmaata taloutta